tämän lain sisältöhän on sellainen että sillä tulo on määriteltävä näiden turvakseen määritellään turvatoimitehtävissä olevien henkilöiden valtuuksia valtioneuvoston turvatoimissa

tässä todistajansuojeluohjelmassa on tarkoituksena todistajien ja muiden vakavassa hengen ja terveydenvaarassa olevien henkilöiden suojeleminen ja tämä antaa nyt lainsäädännölliset puitteet sille kun näihin tilanteisiin on jouduttu ja niitä on kohdattu

tavoitteena on turvata valtioneuvoston jäsenten ja valtioneuvostossa työskentelevien virkamiesten työskentelyolosuhteet ja suojata heitä erilaisilta vaaratekijöiltä ja suojata myös valtion omaisuutta ja päivittää toimivaltuuksia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi

haluan kannustaa nykyistä ympäristöministeriä jonka kanssa myös olen asiasta keskustellut ratkaisemaan tämän ongelman ja tuomaan tämän energian hyötykäyttöön suomessa

poliisitoiminnassakin näitä ongelmia on jouduttu ratkaisemaan aiemminkin mutta nyt on lainsäädännölliset puitteet ja silloin sitä voidaan tehdä ohjatusti ja suunnitellusti näissä puitteissa

tarve tämän lain muutokseen tulee siitä että ensi vuoden alusta astuu meillä voimaan uusi poliisilaki

aiemmin näitä valtuuksia hoitaa turvatehtäviä on tuotu poliisilain valtuuden perusteella jossa ministeriö voi antaa poliisivaltuuksia turvatehtävissä toimiville mutta nyt tämän poliisilain muutoksen myötä tuo vähitellen siirtymäajan jälkeen poistuu

tähän todistajansuojeluohjelmaan törmätään varmasti silloin kun ollaan tekemisissä vakavan järjestäytyneen ammattirikollisuuden kanssa

nämä rikokset todennäköisesti liittyvät huumerikollisuuteen ihmiskauppaan vakaviin väkivaltarikoksiin tai jopa kansainväliseen ammattirikollisuuteen

tälläkin hetkellä on olemassa henkilöitä jotka joutuvat toimimaan turvatehtävissä vain jokamiehenoikeuden jokamiehen kiinniotto oikeuksien ja itseavun toimintavaltuuksien perusteella

arvoisa herra puhemies

sen vuoksi on erittäin tärkeää että tämä valtioneuvoston turvatoimissa toimivien henkilöiden lainsäädäntöpohja ja ne valtuudet päivitetään ja laitetaan ajan tasalle tämän lakiesityksen myötä yleiskeskustelu on päättynyt

siinä on hyviä näkökulmia tai hyviä periaatteita se että esimerkiksi kaikki halukkaat saavat toimiluvan silloin jos taajuuksia vain on käytettävissä

ennen kaikkea tällä suojellaan todistajia niitä ihmisiä jotka ovat oikeuden puolella ja tämä suunnataan niitä vastaan jotka ovat rikollisia ja vääryyden puolella

arvoisa herra puhemies

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisella keitoksen ensimmäinen kerta ottelun

myös erilaisten palvelujen vieminen verkkoon ja sitä kautta tietoyhteiskunnan kehittyminen on tärkeää mutta samalla tulee kyllä huolehtia siitä että tietoverkkojen turvallisuus ja niiden käyttämisen turvallisuus myös etenee ja pysyy ajassa mukana

taajuuksien käyttöä tehostetaan niin että esimerkiksi vanhoista matkaviestintätaajuuksista peritään markkinaehtoista taajuusmaksua

arvoisa herra puhemies